arvoisa puhemies

huolimatta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta näyttää ja tuntuu siltä että hallitus tekee töitä sen eteen että yritysten kilpailukyky paranee

lakiesitys koskee suomen ja luxemburgin välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroista suojaamista ja vaihtamista eli vuoroin vieraissa siis

merkille pantavaa ja lohdullista on havaita lain valmistelutekstissä henkilöstöturvallisuuden osalta se että ehdotetun voimaansaattamislain hyväksyminen ei tarkoittaisi sitä että kansalaisten yksityisyyselämän ja henkilötietojen suojaa kavennettaisiin aikaisempaan verrattuna ja tämä on todella yksityiselämän ja yksityisyydensuojan kannalta tärkeä asia

on erittäin tärkeää että ict alalta irtisanottujen osaamista hyödynnetään tehokkaasti tulevaisuudessa eikä päästetä tätä henkistä pääomaa rappeutumaan

lisäksi elinkeinoelämän vaikutuksista valmistelutekstissä todetaan mikä on erinomainen asia että sopimus antaa suomalaiselle teollisuudelle mahdollisuuden saada sellaisia tilauksia tai osallistua hankkeisiin joitten toteuttaminen edellyttää että pääsee luxemburgin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin

totta kai tämä toimii kahteen suuntaan mutta tämä on

talouden laskusuhdanne on lisäksi aiheuttanut sen että valtio joutuu lisäämään rahoitusta palkkaturvaan ja työllisyysperusteisiin muihin menoihin

kaiken kaikkiaan lisätalousarviossaan mielestäni hallitus osoittaa että vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta suomesta ja suomalaisesta elämänlaadusta pidetään huolta

arvoisa puhemies

ei oteta tavaksi mutta haluan edustaja lohelle huomauttaa että kyllä tähän jonkan lausuntoon jonka hän tänä päivänä on lausunut sopii suhtautua myöskin hyvin nöyrästi mikä on hallituspuolueitten taholta täällä myöskin ilmoitettu

on toisaalta aika surullista se että valtion varoista joudutaan osin huolimattomuuden ja vähän välinpitämättömyyden takia tällaisia summia vesienkäsittelyyn ja ympäristön laadun turvaamiseen laittamaan

arvoisa puhemies

tähän lakiin ehdotetaan sijoitettavaksi sellaiset säännökset jotka ovat tarpeen tämän uuden pyrotekniikkadirektiivin ja pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamisessa

mutta arvoisa puhemies jatkaakseni hieman niin kyllä tämän päivän istunnoissa ensimmäisessä ja sama peli näyttää jatkuvan tässä toisessakin näyttää siltä että taantumuksen mustat koirat juoksevat nyt keskustapuolueen puoluetoimiston käytävillä

arvoisa puhemies

tullin organisaatio muuttuu mutta tehtävät eivät ja erityisen tyytyväinen olen siihen että tulliverotus ja tullimenettely säilyvät edelleen tullilla sekä valmisteverojen ja autoveron sekä maahantuonnin arvonlisäveron kantaminen sekä totta kai vaikkapa tuolla kaakkois suomessa rajanylitysten lisääntyessä myös tullirikosten torjunta ja niiden esitutkinta

tämä muutos on pääasiassa tekninen eikä se sisällä juurikaan muutoksia pyroteknisten tuotteiden teknisiin turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin eikä myöskään viranomaistoimintaan

arvoisa puhemies

ministeri vapaavuoren äskeinen kommentti että vielä on pitkä matka ennen kuin uusi toimija siellä on pitää varmasti paikkansa mutta en usko että tästä salista löytyy ketään joka vastustaa sitä että uusi toimija talvivaaralle löytyy ja sinne kuten mustajärvikin totesi uutta teollista toimintaa sitten pystytään luomaan tulevaisuuteen ja pitkälle tulevaisuuteen

siis puolustetaan kotikuntamaakunta mallia itse asiassa keskustapuolue puolustaa omien päättäjiensä jakkaroita eli valtaa eikä ajattele kansalaisten parasta niin kuin tässä hallituspuolueet ajattelevat

nostan lyhyesti esille kaksi näkökulmaa eli braxin puheessa myöskin äsken tuli tämä rahoituksen läpinäkyvyys

tämä uusi sääntely voi toki väliaikaisesti supistaa suomen markkinoilla olevien ilotulitteiden valikoimaa mutta sikäli mikäli kun poistuma kohdistuu vaatimuksia vastaamattomiin tuotteisiin niin sehän on tietenkin ihan oikeansuuntainen

tulli osaa tämän verotuksen ja tienaa valtiolle sillä todella paljon ja hyvin niitä paljon kaivattuja veroeuroja

arvoisa puhemies

muutama sana säteilyturvakeskuksen valtuuksista

eli huonot poistuvat ja myöskin ihmisten turvallisuus vaikkapa siinä uudenvuodenaattona niitä ilotulitteita käytettäessä

näitä valvontaoikeuksia tosiaan laajennetaan siten että valvonta suoritetaan ydinlaitosten ja kaivosten ympäristön säteilyvalvontaviranomaisena

sehän tarkoittaa sitä että resurssit on turvattava nyt ja jatkossa

yleiskeskustelun päätyttyä

voimassa olevien säännösten perusteella säteilyturvakeskus tekee säteilymittauksia maksullisena palvelutoimintana mikä on koettu hieman ongelmalliseksi

muun muassa kunnianarvoisa puhemies lakialoitteen muodossa on esittänyt kampanjakattoa joka olen samaa mieltä olisi ollut kaikkein tärkein ja tehokkain ase tämän rahan vallan suitsimiseksi

arvoisa puhemies

tosiaan tämän ydinturvallisuustalon laboratorio osan toimitilakustannukset sekä kuumakammioinvestoinnit päätelaitteineen näillä korotetuilla maksuilla katetaan

valiokunta pitää perustuslakivaliokunnan viimeaikainen käytäntö ja oikeusministeriön talousvaliokunnalle asiasta antama lausunto huomioon ottaen ehdotettua säätelyä asianmukaisena

kuten valiokunnan puheenjohtaja pekkarinen äsken omassa puheessaan kertoi niin kyllähän tässä tunsi pikkuisen joutuneensa niin kuin toteutuneen tosiasian eteen koska rakennustyöt olivat jo alkaneet mutta kuten sanottu tämä on todettu asianmukaiseksi menettelyksi eikä siinä sen jälkeen kahta sanaa

arvoisa puhemies

kolmeksi uudeksi teema alueeksihan sitra on valinnut kestävät elämäntavat ja luonnonvarojen älykkään käytön uudistuvan johtamisen ja hyvinvointipalvelut sekä lisäksi vielä talouskasvun kapeikot ja uudet mahdollisuudet

tasavallan presidentin tahdonilmaus pitää tietenkin ottaa huomioon ja valiokunta on näin tehnytkin eikä siinä sitten sen kummempaa

muuten olen kaiken kaikkiaan sitä mieltä että palkkoja alentamalla tätä maata ei suinkaan pelasteta

arvoisa puhemies

toisaalta on hirveän surullista että tämä maailma meidän ympärillämme muuttuu koko ajan entistä raaemmaksi ja raaistuu ja sen takia sitten joudutaan tällaisia lakeja säätämään

olisin kyllä odottanut ihan sitä samaa mitä äskeinen puhujakin totesi että hyvätuloiset yritysjohtajat siinä olisivat olleet matkassa mukana mutta yleisen palkka alen puolesta en missään nimessä ole

kyseessä on poikkeuksellinen laki kuten ministeri totesi eli kouluttautumisesta terrorismiin rangaistaan tietyssä tilanteessa

joka tapauksessa näitä projekteja pitää aina sitten arvioida niitten päätyttyä hyvinkin tarkkaan mitä niillä on saavutettu ja niitten tuloksien pitää olla myöskin mitattavissa

jos palkkoja alennettaisiin kaikilta kyllä siellä tämä ostovoima tulisi kärsimään ja kierre kansantaloudessa sen kuin syvenisi

sen lisäksi että tämä lakiesitys on hyvä haluan kiinnittää huomiota siihen millä tavalla tätä pystytään valvomaan onko meillä tarpeeksi hyvät viranomaisresurssit että tämä homma pystytään hoitamaan

arvoisa puhemies

meillä on yksi esimerkki olemassa

tämähän ei suomessa yleistä ole mutta kun maailma muuttuu niin kuin äsken totesin niin saattaa eräänä päivänä näin ollakin

haluan tässä kohtaa kiinnittää huomiota tämän taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisessä siihen että myöskin ympäristöriskit sitä mukaa kasvavat ja samalla ympäristöonnettomuuden todennäköinen syntyminen kasvaa sitä kautta

me emme välttämättä osaa ihan oikein sitä vielä markkinoida ja sen lisäksi vielä parhaiden käytäntöjen tehokkaaseen levittämiseen tulisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän

on erinomaista että tehdään kansainvälisiä sopimuksia ja että kansainvälistä yhteistyötä tehdään tältäkin osin

ihan lopuksi se että kun sitra on ollut vakiintuneesti pääomasijoittajana ja nyt sieltä on kuitenkin pääomasijoitustoiminta vähentynyt niin joka tapauksessa on hyödyllistä varmaan arvioida se missä määrin sitran perustehtävään kuuluu toimia pääomasijoittajana tai kuinka toimintaa tulisi painottaa tämän innovaatiopolitiikan eri osa alueille

kyllä nyt eritoten tässä tilanteessa kaipaa kansallista sopimista kansallista kolmikantaista sopimista että saadaan koko joukko ponnistelemaan sen eteen että suomi nousee

meillä on omia esimerkkejä talvivaarasta siitä että vaikka on toimiva lainsäädäntö niin pitää olla resursseja enemmän niin kuin mustajärvi täällä omassa puheessaan minusta aivan oivasti korosti

ihan lopuksi niin kyllä pelkästään jo ympäristön kannalta se barentsin alue on haavoittuva alue kaiken kaikkiaan tämä solmittava sopimus on erittäin hyvä ja kannatettava

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun tätä esitettyä muutosta varusmiespalveluaikaan katsoo kantahenkilökunnan kannalta niin se antaa kuten on kirjoitettu lisäaikaa kotiutettavien ja palvelukseen tulevien ikäluokkien suhteen ja helpottaa näin ollen myöskin kantahenkilökunnan painetta koska se on juhlapyhien rikkomaa aikaa pääasiassa

muutamaan asiaan mietinnöstä keskityn

arvoisa puhemies

edustaja jungner totesi juuri sen ytimen mikä tässä veroalennuksessa on kyseessä ja lisäksi jos saadaan näitä investointeja konesalitoimintaa lisää tänne niin totta kai kyllähän ne ruokkivat myöskin rakennusalan sekä teknisiä palveluita tarjoavien pienten ja keskisuurten yritysten työllisyyttä

valiokunnan saaman selvityksen mukaan tehtyjen työtuntien määrä on tosiaan lisääntynyt kaupan alalla mutta kokoaikaiset työsuhteet sitä vastoin eivät ja se ei varmasti ole tarkoitus kaiken kaikkiaan ollut

esitetty ehdotus tuo mukanaan myös sen että koulutus tiivistyy vaikka jo senkin takia että niitä juhlapyhiä sieltä karsitaan pois eli saadaan sellainen tiivis kompakti koulutuspaketti joka tuo myös tehokkuutta lisää

kyllä tässä minun mielestäni nyt nähdään jotenkin vallan suuri mörkö jota itse asiassa ei ole olemassa

totta on että kaupan alalla työskentely on monelle elämän ensimmäinen työpaikka ja se on sitten myöskin merkittävässä roolissa sen työuran avaajana

mutta ei ole selvää se missä määrin näitä lyhyitä työvuoroja sitten tehdään olosuhteiden pakosta ja missä määrin sitten omaehtoisesti

työn ja perheen yhteensovittaminen on selvityksen mukaan tullut hankalammaksi muun muassa työmatkojen järjestämisen osalta ja näitä vaikutuksiahan on sitten palvelualan työehtosopimuksessa pyritty lievittämään pykälällä jonka mukaan tätä työvuoroluetteloa laadittaessa on työntekijälle varattava tilaisuus esittää mielipiteensä ja nimenomaan näitä epätarkoituksenmukaisen lyhyitä työvuoroja on sitten vältettävä

haluan nostaa vielä erikseen esille varusmiesliiton huomautuksen tai kannanoton siitä että kotiuttamistukien tarpeellisuutta muutos ei edelleenkään poista

näin varmasti on ja toivonkin että tässä kotiuttamistukiasiassa voitaisiin lainvalmistelun kuluessa myöskin edetä

arvoisa puhemies

kuuntelin herkällä korvalla edustaja pekkarisen puheenvuoroa ja kun hän peräänkuulutti sitä että korporaatioiden ja hallituksen yhdessä pitää työmarkkina asiat ratkaista hyvä niin

tämä määräys ei ole parantanut tilannetta ja tämähän kohdistuu tietenkin kaupan alan työntekijöihin sekä alan pienyrittäjiin ja tilannetta on todellakin tarpeen seurata ja ryhtyä mahdollisesti sitten lisätoimiin

arvoisa puhemies

näyttää siltä että työturvallisuuteen tämä aukiolojen laajentaminen on vaikuttanut kielteisesti

on helppo yhtyä valiokunnan puheenjohtajan kantaan siinä kun valiokunta lähtökohtaisesti on sitä mieltä että suomeen tarvitaan investointeja jotta meidän teollisuutemme täällä pyörii

erinomainen asia toivotaan vain että järjen ääni kuuluu tuonne elinkeinoelämän keskusliiton toimistoon asti

sen sijaan se kaupan sijainti ja kyseisen alueen levottomuus näyttää kuitenkin vaikuttavan turvallisuuteen aukioloaikoja enemmän

tässä lakiesityksessä yhteen kohtaan haluan vielä erityisesti puuttua

selonteon mukaan tutkimustietoa tästä asiasta ei kunnollista ole käytettävissä ja valiokunta yhtyy tässäkin asiassa työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnossaan esittämään näkemykseen siitä että tältä osin tämä selonteko on puutteellinen

puolustussektori on se minkä osalta etukäteen aina pitää saada vahvistus yritysostolle ja sitten vahvistamisen hakeminen näille muille yritysostoille jää sen ulkomaisen omistajan tahdon varaan

sitten valiokunnan kuulemisissa esitettiin ja on esitetty olisiko puolustussektorin lisäksi myös sisäiseen turvallisuuteen liittyviltä yritysostoilta edellytettävä viranomaisvahvistusta mutta valiokunta on sitä mieltä että katsottaessa pitkälle tulevaisuuteen toimialoja ja liiketoiminta aloja ei ole mahdollista määritellä ja saatavilla on julkista tietoa josta eri osapuolet voivat kyseisenä ajankohtana päätellä voiko laki tulla sovellettavaksi

arvoisa puhemies

pienyrittäjien asema tuli asiantuntijakuulemisissa selkeästi esille ja lakihan lähtee siitä että se yksi vapaapäivä viikossa siellä pitää pystyä pitämään

valiokunnan puheenjohtaja esitteli erinomaisella tavalla valiokunnan mietinnön ja senpä vuoksi ei kuten edustaja kiurukin totesi ole pitkiin puheisiin tarvetta

valiokunta toteaa että tämä ilmastolaki on puitelaki johon ei sisälly eri toimialoja koskevaa aineellista lainsäädäntöä eikä sillä sinällään ole välittömiä vaikutuksia yrityksiin tai toiminnanharjoittajiin

syynä osittain on sopimusvapaus ja osapuolten epätasapainoinen neuvotteluasetelma ja tämähän tietenkin johtaa siihen jaksamisongelmaan pienyrittäjän osalta ja sitä kautta mahdollisesti sitten jos hänellä on siellä yksi kaksi työntekijää jopa työttömyyteen jos tarpeeksi pitkälle jatkuu

on äärimmäisen tärkeä tämä toinen ponsi jonka valiokunta tänne lausuu eli talousvaliokunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin pienyrittäjien aseman parantamiseksi näissä kauppakeskuksissa

talousvaliokunta suhtautuu uuden sääntelyn tarpeeseen tosi kriittisesti ja epäili omassa lausunnossaan että tämä ehdotettu lakisääteinen suunnittelujärjestelmä saattaa muodostua hallinnollisesti raskaaksi ja johtaa ilmasto ja energiapolitiikan eriytymiseen joka ei todellakaan ole suotavaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tällä hetkellä finnairin johdon ja henkilöstön välillä vallitsee erittäin syvä epäluottamus johtuen näistä salatuista bonuksista ja siitä että henkilöstö lähti säästötalkoisiin matkaan mukaan ja kun tuli takaisinmaksun aika niin sanottiin aprillia

ja vähän sitä ajatusta oli että kerran vaalikaudessa käsitellyn energia ja ilmastostrategian on katsottu toimineen hyvin ja se on riittävä sinällään sellaisenaan jo ilmastopolitiikan perustaksi

arvoisa puhemies

vainoaminen jo sanana on erittäin ruma ja tekona vielä rumempi ja on erinomainen asia että siihen ollaan myöskin lainsäädännön puitteissa puuttumassa

sieltä tulee epätasa arvon mukainen kohtelu eri toimijoille ja sitten näissä lupakäsittelyissä tulee edelleen huomioida paikalliset ja alueelliset tarpeet ja sitten näitä hakemuksia käsitellessä pitää pyrkiä nojautumaan mahdollisimman paljon julkisesti saatavilla oleviin tietoihin

talousvaliokunta piti erittäin tärkeänä myöskin sitä että ilmastolain velvoitteet kohdistuvat vain kuten laki kyllä toteaakin viranomaisiin eivätkä yrityksiin ja että myös toimien taloudellisista vaikutuksista esitetään selvitykset

nyt on koska finnairin tilannehan ei ole sinällään muuttunut yhtään mihinkään äärimmäisen tärkeää palauttaa henkilöstön ja johdon välinen luottamus jotta tämä meidän kruununjalokivi jonakin päivänä olisi vielä erinomaisessa kunnossa

tekniikka on yksi asia eli tekniikan kehittymisen myötä on entistä helpompi vainota ja häiritä joko naisia tai yleensä lajikumppaneita on se vainon kohde sitten kuka tahansa

meitä itäsuomalaisia esimerkiksi koskettavat rajahaastattelututkimukset ja tämäntapaiset asiat ja kaiken kaikkiaan tässä se pointti on se että kohtelun pitää olla kaikille sama on se sitten hyvä tai huono samanlaista sen joka tapauksessa pitää olla

minun mielestäni on sillä tavalla erittäin surullista että tällaisia uusia lakeja pitää säätää sen takia että me emme osaa tai halua elää lähimmäistemme kanssa suhteellisen rauhassa ainakin

toivottavasti tulevaisuudessa tämä talousvaliokunnan esittämä kritiikki ja pelko hallinnollisen taakan lisääntymisestä osoittautuu aiheettomaksi ja saadaan tämä ilmastolaki erinomaisella tavalla myöskin toimimaan

talousvaliokunnan näkemyksen mukaan tämä säätely on pääsääntöisesti osoittautunut ihan toimivaksi päälinjoissaan mutta tämä on niin lyhyen aikaa ollut vielä voimassa että on vähän vaikea arvioida ja sen takia niitä vaikutuksia on syytä seurata edelleen ja ryhdytään toimiin puolueettoman tutkimustiedon hankkimiseksi sekä tarvittaessa lainsäädännön muuttamiseksi

ainakin minulle on sähköpostiin tullut useita viestejä nimenomaan naisyrittäjiltä jotka korostavat sitä että sen yrityksen alkutaipaleella tämä on tervetullut apu

arvoisa puhemies

se ei ole suuri ja niin kuin edustaja uotila totesi sitten komission kynsiinhän sitä joudutaan siltä ylittävältä osalta

kun tämän lähtökohta on se että elettäisiin suurin piirteinkin sovussa niin ei näy vain toteutuvan edes tällaisessa valtiossa kuin suomessa

henkilöstökoulutuksen määrän osalta kehityssuuntahan on ollut huolestuttava

tämä kuitintarjoamisvelvollisuus

tämä tutkimustieto mikä tästä on on pääasiassa eri intressiryhmien tekemää ja toimittamaa joten se ei välttämättä kaikilta osin ihan puolueetonta ole

se on erinomaisen ikävää että hallitus joutui puuttumaan kotitalousvähennykseen ja sitä alentamaan mutta niin kuin edustaja myllykoski minun mielestäni aivan oikein totesi sillä ei suinkaan sitä harmaan talouden ongelmaa ratkaista

en kyllä kannata sellaista harmaan talouden lisäämistä että sitä helpotetaan

minun mielestäni edustaja rajamäki oli sillä tavalla ihan oikeassa että näitä asioita sopii myöskin ennakoida koska kyllä euroopan unionin alueella sitten ensin bussiliikenne vapautetaan kilpailulle ja sen jälkeen rautatiet ja meillä kansallisesti on kyllä nyt iso vaade siihen että niitä rautateitä koskien kaakkois suomen osalta ainakin matkailua ja myöskin totta kai teollisuutta siellä on kaksoisraidehankkeita siellä on sen tapaisia asioita pitää saada eteenpäin

arvoisa puhemies

valiokunta on mielestäni ihan oikein tässä kiinnittänyt myöskin huomiota vuokratyödirektiivin kansalliseen voimaan saattamiseen ja on todennut että näitten laivojen asuintila ja ruokahuoltoa koskevan esityksen yhteydessä on tarpeen selvittää mahdolliset vaikutukset merityösopimuslakiin

jatkan vielä myllykosken juttua siitä että meidän lainsäädäntömme on sinällään riittävä mutta sitä ei käytetä oikein

arvoisa puhemies

keskustelu on ymmärrettävistä syistä kyllä kohtuullisen yksisilmäistä

eli ne tuomiot ovat liian lieviä ja sitten on mahdollista että kun toimija on tänä päivänä kouvolassa ja tulee liiketoimintakielto esimerkiksi se sama löytyy kolmen neljän viikon päästä sitten joensuusta

haluan korostaa sitä mitä edustaja piirainen tuossa äsken totesi eli kyllähän tällä lakiehdotuksella pyritään tieliikenteessä toimivien yrittäjäkuljettajien turvallisuuden ja terveyden suojelemiseen ja kyllä se minun mielestäni ihan samalla tavalla on äärimmäisen tärkeä asia että terveyttä suojellaan ja maantieliikenteen turvallisuutta parannetaan sillä että niitä ylipitkiä aikoja siellä tien päällä ei olla

tässäkin laivanisännän velvollisuutena on huolehtia kaikkien aluksella säännöllisesti työtä tekevien työympäristön ja ruoka sekä asuintilojen asianmukaisuudesta

arvoisa puhemies

kyllä tässä sopii ihan oikeasti sitten edelleenkäsin lainaan edustaja rajamäkeä olla varovainen ennen kuin lähdetään yltiöpäisesti näitä asioita tekemään

edustaja östman otti mielestäni puheensa lopussa erittäin arvokkaan asian esille eli hän nosti keskustelun myöskin siitä että huviveneilijöiltä promilleraja pitäisi saada alemmaksi

tähän kotitalousvähennykseen vielä mennäkseni niin kyllä siinä myöskin on kyse on se summa mikä tahansa ja edelleen se on ikävää että hallitus joutui siihen puuttumaan näinpäin ihmisten moraalista teetetäänkö sitä työtä pimeänä vai ei

ja on ihan oikein olen valiokunnan kanssa samaa mieltä siitä kun valiokunta katsoo että tämä täyttää tämän vuokradirektiivin vaatimukset